lisääntyykö tuo alkoholin yksityinen tuonti vastaavasti kun kotimainen virallinen kulutus vähenee vai miten tässä loppujen lopuksi käy

suomen tulisi olla aloitteellinen eussa sellaisen keskustelun käynnistämisessä jossa etsittäisiin kansainvälisen yhteisön mahdollisuutta luoda vakautta ja puolustaa ihmisoikeuksia tuolla alueella

saarinen täällä aikaisemmin puhui että suomen hallituksen taholta oltaisiin hyvin aktiivisia eun suuntaan että euroopan unionin laajuisesti voitaisiin käsitellä ja saada aikaan sellaista säädäntöä jossa alkoholin saatavuutta ja alkoholin hintaa hilattaisiin ylöspäin niin että alkoholinkäyttö eu maissa voisi vähentyä yhteisillä päätöksillä

uusimmat tiedot kotimaamme vanhustenhuollon järkyttävistä puutteista herättävät vakavan epäilyksen siitä kykeneekö yhteiskuntamme turvaamaan ikääntyneen ihmisen perusoikeuksien ihmisoikeuksien toteutumisen

siltä osin asia näyttää aika selvältä mutta sillä henkilöstöllä joka on ollut näissä kunnissa prosessissa mukana yt neuvotteluissa on tietysti omat ajatuksensa ja varmasti omia pettymyksiä

minusta edustaja zyskowicz piirtää tavallaan hyvinkin kirkasta ja selkeää kuvaa siitä millä tavalla poliittinen oikeisto vielä jokin aika sitten ajatteli tämäntyyppisistä kysymyksistä kenelle kuuluu ensisijainen vastuu läheisten elättämisestä

tämä on ajankohtainen haaste joka edellyttää nyt hallitukselta päättäväisiä toimia ei vain informaatio ohjausta ei vain suosituksia vaan velvoitteita ja resursseja

ei ole niin vaikka opiskelija saisi opintotukea tai puoliso työmarkkinatukea etteikö se elatusvastuu ja etteikö se elatus tapahtuisi myös sen perheen kautta

kyllä se perhe on siinä mukana silti opiskelijaa ja puolisoa tukemassa ja rahoittamassa elättämässä

arvoisa puhemies

viime kaudella lakivaliokunnassa olleena kun tätä sakon muuntorangaistusta poistettiin voin vakuuttaa että edustaja rajamäen äsken esittämä selostus kyllä pitää paikkansa että kyllä tämän lakimuutoksen tausta oli tavattoman suuri paine oikeusministeriön budjetissa

piti löytää säästöjä piti leikata menoja jostakin kohdasta ja sitten vankimäärää vähentämällä niitä numeroita pienentämällä niitä säästöjä alkoi löytyä

kaiken kaikkiaan näytti siltä ja useaan kertaan kysyin keskusteluissa tehdäänkö nyt maassamme kriminaalipolitiikkaa vain taloudellisista lähtökohdista pyrkien saamaan vankeinhoidon ja rikosseuraamuslaitoksen toiminta toimimaan mahdollisimman pienillä määrärahoilla

tämä hyvä keskustelu jota täällä on käyty kriminaalipolitiikasta ja näistä ihmisistä aika hyvin nostaa esille sen että paljon on ehkä kysymys rikoksellisuudesta mutta paljon enemmän ehkä sosiaalipoliittisista ongelmista

lasku sosiaalipolitiikan toimista ennalta ehkäisevistä ja korjaavista toimista tulee kuntien kontolle ja taas tämä vankeinhoidon lasku tulee valtion kontolle

arvoisa puhemies

aikanaan oli esillä muistaakseni oikeusministeri koskisen aikana ajatus siitä että voitaisiin jokin sopimushoitojärjestelmä rakentaa siis sellainen seuraamusjärjestelmä että kun tällaiseen syyllistyt toistuvasti niin sinua ei panna vankilaan vaan järjestetään sellainen hoitojärjestelmä joka sitten tuottaa sosiaalipoliittisin toimin sinusta taas yhteiskunnan lainkuuliaisen jäsenen

myös minä olen allekirjoittanut ed

hakolan aloitteen

toki siinä tapahtuu muutakin kuin tietojenvaihtoa varmasti tallentamista ja kerätään tärkeätä tietoa terveydenhuollon seurantaan ja kehittämistä varten tuleviakin sukupolvia varten

on tärkeää että saamme lisäinnostusta hakeutua kriisinhallintatehtäviin rauhanturvatyöhön

jos siinä olisi lähdetty samalla tavalla liikkeelle kuin tietojärjestelmissä niin silloinhan meillä esimerkiksi riihimäellä raideleveys vaihtuisi ja jouduttaisiin miettimään miten siitä jatketaan junalla eteenpäin no sama ongelma on keski euroopan ja suomen välillä

millä tavalla vedetään raja siihen kenen tehtävä ulkomailla on sen tyyppinen että se voidaan rinnastaa näihin kriisinhallintatehtäviin joissa käytännössä auton turvallinen säilyttäminen ulkomailla vaarantuu

tämä valiokunnan ansiokas puheenvuoro avoimista rajapinnoista on hyvin tärkeä siinä mielessä että siinä ymmärtääkseni haetaan jonkinlaista yhteistä standardia joka voisi sitten olla yksi kriteeri kun lähdetään kilpailuttamaan ja toimittamaan niitä hankintoja niin että viitataan siihen standardiin jonka mukaisesti sitten yksittäisen palveluntuottajan pitää toimia

ovatko esimerkiksi lähetystyössä olevat ovatko merimieskirkon työssä ulkomailla olevat eri olosuhteissa olevat sellaisia työntekijöitä joille auton säilyttäminen siellä on hankalaa ja jotka sillä perusteella voisivat päästä tämän lainsäädännön piiriin

vai pitäisikö koko muuttoautoproblematiikka avata niin että kuka tahansa voisi tuoda muuttoauton näillä samoilla perusteilla kuin tässä nyt esitetään

arvoisa puhemies

uusi vaalirahoituslaki näyttää toimivan pääosin hyvin lisätessään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta varmasti myös pidemmällä aikavälillä luottamusta politiikan toimijoihin

muuttajan perheeksi lasketaan avioliitto lapset ja siten avoliitto käytännössä mutta täältä on jäänyt varmaankin vahingossa ja ehkä aikaisemman tekstin pohjalta mainitsematta rekisteröity parisuhde

uudessa vaalirahoituslaissa pahin puute joka sen sisälle jäi johtui siitä että ei ollut poliittista tahtoa tehdä lakiin sellaista määräystä että kampanjoilla eduskuntavaalikampanjoilla esimerkiksi olisi jokin kampanjakatto joka rajoittaisi sitten kampanjan suuruutta ainakin joiltakin osin lisäisi sillä tavalla ehdokkaiden yhdenvertaisuutta ja ehkä myös edistäisi demokratiaa

edustaja saarinen nosti esiin hyvin niitä asioita joita tässä erinomaisessa tarkastusvaliokunnan mietinnössä loppupuolella on jossa kerrotaan että näihin kolmannelta osapuolelta pyydettäviin selvityksiin voitaisiin palata kun tätä vaalirahoituksen toimivuutta arvioidaan vähän pidemmän ajan kuluessa ja saadaan kokemuksia

olisin kysynyt tarkastusvaliokunnalta ja ehkä nyt edustaja saariselta joka on täällä paikalla pohdittiinko teillä siellä myös tätä kirjanpitovelvollisuuden ymppäämistä tähän vaalirahoituksen järjestelmän luotettavuuden parantamiseen

ministeriön pääluokka muodostaa hyvin pienen osan valtion koko budjetista ja minusta ministeri taistelee hyvin määrärahojensa puolesta

siitä huolimatta että tilanne on tämä korkeimmat oikeusoppineet toistuvasti esittävät teräviä huomautuksia siitä miten meidän perusoikeutemme toteutuminen on vaarantunut resurssien puutteesta ja eräistä muista syistä

tätä vaikeata määrärahatilannetta kuvastaa myös se että ministeriö on tuottanut ja eduskunta toteuttanut useita lainsäädäntöhankkeita joilla pyritään ikään kuin ratkaisemaan näitä ongelmia vähän toisentyyppisesti

on tämä kiireelliseksi julistamislainsäädäntö joka ei oikeastaan tuota yhtään rahaa se on jonkinlainen ratkaisu ja toinen on se että viivästymisestä voidaan sitten myöntää korvauksia

kysyisin ministeriltä

arvoisa puhemies

laxell kiinnittivät huomiota siihen tärkeään kysymykseen miten alkoholimainontaa voitaisiin nykyistä paremmin säädellä

eduskunnalle on jätetty hallituksen esitys alkoholirikoslainsäädännöksi

hallituksen esitys on parhaillaan lakivaliokunnan käsittelyssä

lakiesitykseen sisältyy myös ehdotuksia jotka koskevat alkoholijuomien mainontaa ja markkinointia ja niiden rajoittamista eräiltä osin

uskon että eduskunta siinä vaiheessa kun valiokunnan mietintö tänne käsittelyyn saapuu voi ottaa kantaa myös siihen millä tavalla mainontaa tulisi mahdollisesti rajoittaa

arvoisa puhemies

miesten koulutustaso on jäämässä yhä selvemmin naisia matalammaksi

kysynkin tasa arvoasioista vastaavalta ministeriltä

lähikoulu ei aina olekaan se paras koulu

on totta että lain hyväksyminen ja voimaantulo varmasti aiheuttavat lisäpohdintaa kristillisissä kirkollisissa yhteisöissä ja uskonnollisissa yhteisöissä joilla nyt on vihkimisoikeus

edustaja essayah nosti esiin sen muutoksen joka tulee muuhun lainsäädäntöön muun muassa adoptiolakiin tämän uuden tasa arvoisen avioliittolain voimaan tullessa

helposti syntyy mielikuva siitä että adoptio uudessa tilanteessa tarkoittaisi sitä että samaa sukupuolta olevien välisessä avioliitossa ilman muuta sitten voi adoptoida lapsia

kysyisin oikeusministeriltä

onko niin että adoptiosta tulee uuden lain myötä jokin subjektiivinen oikeus vai onko niin kuin nykyäänkin että adoptio kussakin yksittäisessä tapauksessa perustuu aina tarkkaan harkintaan ja tutkimiseen onko tämä pariskunta onko tämä perhe soveltuva adoptioperheeksi

oikeampi otsikko kirjaselle olisi hallitusten vuosikertomus onhan viime vuonna hallitusvastuuta kantanut kaksikin hallitusta

arvoisa puhemies

en halunnut antaa itsestäni niinkään sellaista kuvaa että ihan naiivisti suhtautuisin niihin mahdollisuuksiin voida eussa yhteisesti vaikuttaa alkoholipolitiikan rajoitusten lisäämiseen

nostan esiin muutaman positiivisen havainnon ja muutaman kriittisen kysymyksen kertomuksen ulkopolitiikkaa koskevasta osiosta josta edustaja heinonen lopelta jo melko laajasti puhuikin

mutta uskon että joitakin keinoja on siitä huolimatta että euroopan unionin alueella on suuria viinimaita joissa alkoholijuomien valmistamiseen liittyvät elinkeinot ovat vapaan yrittäjyyden piirissä ja suuri osa elinkeinoelämää

viime vuoden ulkopolitiikkaa koskevia tapahtumia leimaa tietysti ennen muuta keväällä kärjistynyt ukrainan kriisi

aivan ensimmäiseksi haluan sanoa että yksi näkökulma joka ei ole täällä ollut esillä on se mikä ammattivesiliikenteessä on se varustamon näkökulma

sisäisesti hajanaisen mikä sittemmin ilmeni ukrainan eu lähestymisprosessi päätyi eri vaiheitten jälkeen laajoihin ja väkivaltaisiin mielenosoituksiin maidanilla

jos itse olisin laivanvarustaja tai huolehtisin siitä että muutaman aluksen avulla miehistöt eri puolilla harjoittavat vesiliikennettä niin totta kai voisin tehdä kipparien ja perämiesten kanssa sopimuksen että se on sitten nollatoleranssi

tähän liittyen suomi on kuitenkin euroopan unionin jäsenenäkin kyennyt säilyttämään joitakin rajoituksia joitakin suojaelementtejä joita olemme perustelleet sosiaalisilla ja terveydellisillä näkökohdilla

sisäiset konfliktit ukrainan sisällä siis johtivat lopulta presidentti janukovytsin maastapakoon ja hallitusvallan vaihtumiseen erinäisten kuvioiden jälkeen

meillä on olemassa alkoholimonopoli myyntioikeus ja sitten meillä on kuitenkin tuontirajoituksia niin että väkiviinan tuominen on rajoitettua sitä ei voi samalla tavalla tuoda kuin näitä miedompia väkeviä ja muita alkoholijuomia

tarkoitan sitä että tätä nollatoleranssia alkoholin täydellistä poissaoloa vesiliikenteestä voidaan säädellä myös muilla keinoin kuin lainsäädännöllä

venäjä rikkoi omilla operaatioillaan kansainvälisiä sopimuksia muun muassa ottaessaan haltuunsa ukrainalta krimin niemimaan vaikka siellä kansanäänestys taustalla olikin mutta yhtä kaikki kansainvälisiä sopimuksia venäjä rikkoi

jos tätä puolta voitaisiin vahvistaa niin että joitakin tuontirajoituksia voitaisiin lisätä se voisi helpottaa meidän oman alkoholipolitiikkamme linjaamista

eun jäsenvaltiot suomi niiden mukana tuomitsivat selkein sanoin venäjän toiminnan ja sen valtiot päättivät asettaa venäjään kohdistuvia pakotteita osoittaen näin paheksuntansa venäjää kohtaan kukaan ei haikaillut aseellisen ilmaisun suuntaan eun puolella

no samaan aikaan itse omaan veneilyyni liittyen olen ruvennut syömään parempia ruokia ja juomaan parempia viinejä mutta en koskaan silloin kun vene on liikkeessä vaan aina vasta sen jälkeen kun vene on kiinnitetty laituriin ja ollaan turvallisesti käytännössä maissa ja liikkeelle lähdetään vasta sitten kun maksa on tehnyt tehtävänsä

arvoisa puhemies

mutta jos ajatellaan terveydenhuollon palveluita niin minulla on se tuntuma että suomalaisten suurin huoli tai kansalaisilla se vakavin huoli terveydenhuollon piirissä on se että kun olisi edes se yksi vaihtoehto joka olisi riittävän hyvälaatuinen riittävän nopeasti saatavissa oleva terveydenhuollon palvelu

tavoitteena oli näillä pakotteilla saattaa venäjä neuvottelupöytään etsimään kriisiin poliittista ja diplomaattista ratkaisua aseiden käytön sijaan

tässä hallituksen esityksessä luetellaan tilastoja siitä kuinka paljon vesiliikenne on kasvanut ja kuinka paljon samana aikana vesiliikenneturvallisuus on parantunut

mistä olen huolissani arvoisa ministeri ja mistä kysyisin on se että miten käy tämmöisen laaja alaisen kansanterveystyön tämän uudistuksen myötä miten käy terveyden edistämisen politiikkaohjelman

miten käy sen tyyppisen tilanteen jossa terveyskeskus julkinen terveydenhuolto seuraa ja arvioi laatii raportteja havainnoi sitä miten terveystilanne sairastaminen maassa kehittyy ja siltä pohjalta tehdään sitten myös niitä korjaavia toimenpiteitä

no suomella on ollut omia intressejään valvottavana tietysti venäjän suhteessaan on ollut ja tulee olemaan eikä vähiten kaupallisella puolella ja nämä meitä tietysti askarruttivat miten meidän kaupallisen yhteistyön käy miten tämä koskettaa suomea kun olemme mukana näissä pakotteissa

mutta kun vesiliikenteen turvallisuus näiltä osin on tuolla tavalla kehittynyt niin minusta se pitää ottaa vakavasti huomioon kun mietitään sitten toimenpiteitä joilla voitaisiin sitä edelleen edistää

hallituksen kertomuksessa ja tämä on hyvä asia kuvataan selkeämmin kuin oikeastaan muualla mitä olen nähnyt suomen tavoitteita ja onnistumisia neuvotteluissa pakotteiden sisällöstä

koska vesiliikennekuolemissa menehtynyt on yleensä kuljettaja itse kysymys on myös siitä missä määrin rikoslailla on syytä puuttua toimintaan silloin kun kyse on itsensä vaarantamisesta

vaikuttamistyö pohjautui laajoihin selvityksiin ja sekä rahoituslaitosten että liike elämän kanssa käytyihin keskusteluihin ja täällä kerrotaan että suomen kaupalliset ja taloudelliset intressit tulivat neuvotteluissa hyvin huomioiduiksi

siis lainsäätäjä perusteluissa on sitä mieltä että henkilön omaa turvallisuutta ei tarvitse edistää tällä promillerajan alentamisella

siis me lähdimme neuvotteluihin kertoen myös meidän omat intressimme emme ikään kuin vain kuittaamaan sitä mitä isot eu jäsenvaltiot päättävät vaan myös tuoden esiin omat intressimme

pari kommenttia käydyn keskustelun johdosta

meillä on käytössä turvavyöpakko joka nimenomaan henkilön itsensä turvallisuutta lisää pelastaa kuolemanvaaralta monissa tapauksissa

taisteluosaston pitää varmasti harjoitella jotta se on toimintakykyinen siltä varalta että sitä joskus joudutaan käyttämään mutta muuten pitäisi lähteä siitä että operaatiossa käytetään juuri sentyyppisiä joukkoja jotka ovat tarkoituksenmukaisia sen operaation kannalta

täällä kerrotaan esimerkkinä että suomi ei kannattanut rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien sisällyttämistä venäjää vastaan suunnattuihin painostustoimiin kun suomi korosti että ohjelmien tarkoituksena on kuitenkin edistää raja alueiden kehitystä toimivaa ja turvallista eun ulkorajaa sekä kansalaistason yhteyksiä